arvoisa puhemies

kuten tänä iltana aiemmin totesin niin viime vuosina varsinkin liha ja maitotilojen osalta on investoitu hyvin voimakkaasti ja poikkeuksetta tästä on seurauksena ollut se että lisämaan tarvetta lisäpeltomaan tarvetta on tullut

jo tuossa debatissa kiinnitin huomion niin kuin moni teistä tänään tähän neuvontaan ja nythän muun muassa pohjois karjalassa ely työllisyysmäärärahoilla on näitä neuvojia palkannut

kun eri puolilla suomea eri tavalla tätä on nyt käynnistetty ja ensi vuodellekin tuolla budjetissa on määräraha niin mielestäni nyt erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota näitten neuvojien kouluttamiseen jotta he pystyisivät tosiaan sitten näitten kuntalaisten kansalaisten tiedontarpeen tyydyttämään

erityisesti tilojen kohdalla rehuja on tarvittu lisää rehun kulutus on lisääntynyt ja toki myös sitten tämän lannanlevitysdirektiivin kanssa ollaan vaikeuksissa eli nämä säännöt ovat muuttuneet

arvoisa puhemies

jaskarin puheenvuorossa mutta toivottavasti tätä debattia voimme käydä toisaalla

laitevalmistajien näkyvä markkinointi ja kampanjointi yhdistettynä viralliselta taholta tulleisiin vähäisiin ja puutteellisiin tietoihin on ollut omiaan lisäämään ihmisten hämmennystä

toki jos ajatellaan kaiken kaikkiaan lähimenneisyyttä niin tämä tilatukiuudistus jonka myötä tuki on pääomittunut peltoon on tavallaan varsin vahingollinen ollut

talousennusteet ovat viikko viikolta kertoneet entistä kehnompaa kasvua tulevalle vuodelle ja heikkenevää työllisyyskehitystä

maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet poikkeuksellisen nopeasti

nyt osa ihmisistä on tehnyt turhia ja puutteellisin tiedoin myös tehottomia ja kalliita ratkaisuja jätevesiasian hoitamiseksi

nimittäin tilatukiuudistuksen myötä pellon hinta on noussut yli tuottoarvon ja nousee edelleen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kunnissa tulisi olla yksiselitteiset kriteerit laitevaatimuksista ja laitteistojen tehosta ja tarvittava määrä asiantuntevia neuvojia opastamaan kuntalaisia

valiokunnan puheenjohtaja viimeisenä otti juuri tämän ampumarata asian esille

pankkien on vuorostaan hoidettava oma osuutensa yritysten rahoitus ja sitä kautta työpaikat on turvattava kohtuullisin ehdoin

se on omalta osaltaan kannustanut näennäisviljelyyn ja mahdollistanut sitten luopujalle tavallaan lisäbonusta

myös oma kotikuntani vuosia sitten kun saimme todella hienon ampumaradan oli mukana jonkin verran mutta itse henkilökohtaisesti pidän tosi sellaisena utopistisena toiveena että valtiovalta olisi mukana näissä hankkeissa

kuntiin kohdistunut ohjaus ei ole ollut riittävää ja tuossa ministeri äsken totesi että myös kuntien virkamiehiä ollaan kutsumassa tänne koulutukseen

käsittelyssä olevan talousarvioesityksen ja sen täydennyksen sekä kolmannen lisäbudjetin kautta toteutettavat elvytystoimet ovat riittämättömät

koska tälläkään hetkellä ei rahaa ole riittävästi kunnille vanhusten ja sairaitten hoitoon niin onko sitten ampumarataverkoston parantamiseen niin tärkeä asia kuin se harrastuksen kannalta onkin

en tässä tietysti mikään asiantuntija ole mutta olen kysynyt muutamilta tuttavilta yrittäjiltä tästä asiasta

itämeren tilan parantaminen on erittäin tärkeä asia

on arvioitu ja itsekin uskon että jätevesiasetuksen toimeenpanon kustannuksilla saataisiin merkittävät päästövähennykset aikaiseksi ja merkittäviä tuloksia itämeren suojelussa jos ne kohdennettaisiin tosiaan toisin

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti en usko että tämän lain myötä oletan että hallituspuolueet vievät sen läpi tämä veroale menisi hintoihin

jossakin se onnistuu mutta läheskään kaikilla paikkakunnilla ei tämä onnistu

varat tulee suunnata infraan ja infrassa tarkoitan pieniä hankkeita perusväylänpito sillat kevyen liikenteen väylät tasoristeysten poistaminen ja muut liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet sekä kuntien peruskorjausinvestointeihin esimerkiksi kouluihin terveyskeskuksiin kulttuurilaitoksiin joissa jo tällä hetkellä on melkoinen peruskorjaustarve

eli tämä toive tietysti liittyy kaiken kaikkiaan harrastukseen ja ampumaharrastukseen mutta voisiko valiokunnan puheenjohtaja vielä selvittää mihin tämä toive oikein perustuu

kotitalouksien jätevedet haja asutusalueilla varsinkin sisämaassa ovat merkityksetön osa itämeren päästökuormituksesta

arvoisa puhemies

nyt on lähdetty liikkeelle massiivisilla ja kalliilla toimilla viemään läpi hanketta jonka merkitys on varsin vähäinen ympäristölle

me tiedämme että eri puolilla maailmaa voi olla kun katsotaan että tila ei esimerkiksi kannata niin kaikki myydään ja siirrytään johonkin muuhun ammattiin mutta en usko että tämä merkittävästi kummoisesti lisää suomessa peltomaan myyntiä

arvoisa puhemies

yksittäiselle ihmiselle eläkeläiselle ja maaseudun asukkaalle taas tuhansien eurojen investointi puhdistusjärjestelmiin voi olla todella suuri rasite jopa kohtuuton

toki niin kuin aiemmin totesin nämä vuokrahinnat jotka ovat nousseet ja nousevat ovat sitten vuokraviljelijälle entistä suurempi kuluerä niin kuin ed

muun muassa toiminta ja työtapojen muuttamisen ja mahdollisen henkilöstön vähentämisen on tapahduttava yhdessä henkilöstön kanssa ei yksioikoisesti sanellen ja kaavamaisesti ja joskus tuottavuuden parantaminen edellyttää myös lisäpanos tuksia joko henkilöstön tai toimintaketjun osalta

aika täyttyi

totean vaan arvoisa puhemies että myös näihin avustuksiin niitten prosentteihin tulisi kiinnittää huomiota koska kaikista köyhimmät eivät näillä prosenteilla ja tulorajoilla voi toteuttaa näitä investointeja

valiokunnassa kävi muutama viikko sitten nuoria tuottajia ja heidän ajatuksiaan lainaten ja heidän ajatuksiinsa voi yhtyä pellon käytön tulisi kulkea käsi kädessä kehittyvien maatilojen tarpeiden kanssa

verotulot romahtavat mutta toimintamenot tulevat kasvamaan

kuntatalouden tulevaisuus ei näytä ruusuiselta eikä se ole sitä suurimmalla osalla kunnista tälläkään hetkellä

kannattavuutta halutaan parantaa ja tilarakennetta muuttaa kasvattamalla näitten tilojen kokoa ja tilusrakenne on myös se ongelma

arvoisa puhemies

menot kunnissa kasvavat ja esimerkiksi muuttotappiokunnille vuoden alusta toteutettu sivistystoimen valtionosuusuudistus oli varsin negatiivinen

herää kysymys onko tämän eun postipalveludirektiivin liikkumavaraa edes yritetty aidosti käyttää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista

mutta arvoisa puhemies en usko että tällä lailla pystytään näitä tarpeita ja tavoitteita saavuttamaan ja yritystoiminnan tavallaan pitkäjänteistä suunnittelua lisäämään

muuttotappiokuntien tilanne ei ole ollut muutenkaan paras mahdollinen johtuen muun muassa vinoutuneesta ikärakenteesta

nimittäin yleispalveluvelvoitteen omaavalle näistä korvauksista mahdollisista rahallisista korvauksista viitataan että tämä voidaan antaa mutta siitä säädetään erikseen lailla

tämä nykyinen järjestelmä vielä kerran toistan sanan tilatukiuudistus on osin pielessä ja sitä pitäisi pystyä muuttamaan

toivottavasti siinä sitten otetaan huomioon myös edelleen nämä olosuhdetekijät kuten sairastuvuus suuret etäisyydet ja ikärakenne samalla painolla kuin tässä nykyisessä järjestelmässä

arvoisa puhemies

nämä kunnat ovat useassa tapauksessa ansiotasoltaan ja elinkeinorakenteeltaan keskimääräistä heikompia ja myös tuloveroprosentti on jo huomattavan korkea

taantuman iskiessä nämä kunnat joutuvat ensiksi suorastaan ahdinkoon

arvoisa puhemies

hyviäkin panostuksia siellä on on muun muassa veteraanikuntoutus ja haja asutusalueiden vesihuoltoon on näitä rahoja laitettu mutta ehdottomasti näitä määrärahoja tulisi korottaa

vienti on elpynyt kansainvälisen talouden parantumisen myötä

kansainvälisen talouden näkymät eivät kuitenkaan pysyvästi ole kohentuneet ja monet riskit varjostavat kehitystä niin euroopassa kuin suomessa

arvoisa puhemies

yritysten on pystyttävä investoimaan ja niille on mahdollistettava riittävät resurssit tuotannon laajentamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen

myös työllisyysperusteisilla siirtomenoilla investointeihin on maakunnassamme niin kuin varmasti muuallakin maassa saatu paljon hyvää aikaan

näillä tuilla on erityisesti pystytty rakentamaan infraa yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn sekä sijoittumispäätösten varmistamiseksi

uuden aluehallinnon kannalta on erittäin ikävää että valtion tuottavuusohjelmasta johtuen muun muassa ely keskusten toimintamenoja ollaan voimakkaasti supistamassa

käytännössä tällainen säästövaatimus merkitsee metsähallituksen luontopalveluiden osittaista alasajoa

sen myötä matkailuelinkeinon retkeilypalvelut heikkenisivät olennaisesti metsähallituksen ylläpitämien luonnon ja kansallispuistojen ympärille muodostuneessa matkailussa

arvoisa puhemies

leikkaukset paitsi että ne haittaisivat matkailuyritysten toimintaedellytyksiä näkyisivät suoraan myös omassa kotikaupungissani muun muassa kolilla ja ruunaassa

suomen viennin vauhdittajina ovat toimineet perinteiset teollisuudenalat

arvoisa puhemies

kaunisto tuossa puheenvuorossaan totesi esittäessään huolen tästä tulonmuodostuksesta ja ansiotasosta kyllä voin todella täysin yhtyä

metsähallituksen luontopalvelut hoitaa retkeilyyn ja luonnonsuojeluun varattuja valtion omistamia alueita ja tuottaa niille retkeilypalveluja

mutta tästä lakiesityksestä vielä sen verran että en itsekään ymmärrä mitä tällä on elvytyksen kanssa tekemistä koska niin kuin tuolla totesin äsken puheenvuorossani pellon myyntihinta on investoinnin kannattavuutta ajatellen pahasti pielessä

aivan lopuksi

välillisen verotuksen tuotot ovat lisääntyneet viime vuotta suuremmiksi

se on vielä todettava jotta ei tällä lakiesityksellä ainakaan lyhyellä aikavälillä helpoteta aktiiviviljelijän asemaa

samalla muuttoliikettä vauhditetaan

arvoisa puhemies

sen verran vain velkaneuvonnasta että kun määrärahaesitys on jälleen kuluvaa vuotta pienempi kysyn vaan onko tämä yksi niistä puruluista jotka heitetään eduskunnalle

valitettavasti kyseisen reaktorin rakentamisen edistyminen ei saa kummoisia tyylipisteitä mutta kantaani ydinvoimalla tuotettuun sähköön se ei ole muuttanut

sen sijaan yhä enemmän ja tarkempaa tietoa on karttunut perusteeksi sille miksi tarvitsemme nämä kaksi ydinvoimayksikköä lisää

toivottavasti valtiovarainministeri tähän kysymykseen voi vastata

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin ed

suomi tarvitsee uutta sähköntuotantoa sillä joka tapauksessa tarvittavasta kokonaisenergiasta sähkön suhteellinen osuus tulee kasvamaan

tiusaselle kun hän puhui mahdollisesta rikoslain tiukentamisesta liittyen törkeisiin metsästysrikoksiin

viittaan vaan siihen että vuosien kuluessa arvon edustajat ovat nähneet sen että näiden lausumien tahtotilaa ei ole ollenkaan noudatettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vielä kerran muistuttaisin tästä kansanedustajien aloitteesta joka koski eduskunnan työjärjestyksen muuttamista

olen aivan samaa mieltä

tarvitsemme uudet ydinvoimalareaktorit turvaamaan sähkön kysynnän kasvua lisäämään energiaomavaraisuuttamme sekä auttamaan hiililauhteista eroon pääsemistä

myös itse olen tehnyt aikoinani viime kaudella sellaisen aloitteen ja toivottavasti nyt jollakin aikataululla mieluummin mahdollisimman nopeasti asiassa pystytään etenemään

mutta tähän ampumarataproblematiikkaan kyllä läheisesti liittyvät mistä todennäköisesti on valiokuntakin keskustellut nämä lupa asiat ja katse minulla suuntautuu entisiin ympäristökeskuksiin muun muassa

sitä kautta huomattava osa kansanedustajista sitoutuisi junan käyttämiseen ja tällä tavalla sillä on paitsi ilmaston kannalta merkitystä toki myös valtion taloudelle

mutta sitten ed

arvoisa puhemies

tiusanen te tavallaan veditte tämmöisen johtopäätöksen että jos ja kun henkilö katsoo että näitä suurpetoja on liikaa niin kuin tällä hetkellä ainakin ilveksiä ja karhuja on hyvin paljon joillakin kohdilla myös toki sudet ovat jälleen kerran nyt varsinkin pohjois karjalassa lisääntyneet niin nämä samat henkilöt sitten tavallaan haluavat petokannat eliminoida

olen samaa mieltä että tämä elvytys on varmasti taitolaji ja todella haasteellinen

erittäin usein nämä valitusprosessit ovat hyvin pitkiä ja nämä ampumaradat ovat vuosia kiinni ja kyllä väistämättä tulee mieleen joskus että ne perusteet eivät ole olleet kovin vahvat

mitä tulee sitten tavallaan näitten yhteyksien nopeuttamiseen siis kulkuaikojen lyhentämiseen niin keskeistä on tasoristeysten poistaminen

merkittävä osa maassamme käytettävästä energiasta tuodaan ulkomailta venäjältä leijonanosa noin yhden nykytekniikalla toimivan ydinvoimalan verran

tätä myöten koko ajan rataverkon kunto huononee liikennerajoitukset ja häiriöt lisääntyvät ja kaikki ei ole tämän sään syytä niin kuin nytkin on valtavasti lumisateita ollut